niiden pitää olla kohtuullisia

nyt kun fortum on myymässä näitä jakeluverkostojaan ulkomaille niin jos lakiin jää ex ministeri pekkarisen aikoinaan puolustama kyllä ne osaa olla kohtuullisia juttu niin kuinka paljon oikein ulkomailla voivatkaan nämä omistajat rahastaa suomalaisilta vaikka ei edes käytä sähköä pelkästään siirtomaksuja ja näitä kiinteitä maksuja

nyt kun selkeästi esitettiin tämä asia niin minäkin kannatan kyllä tätä kyseistä vastalausetta ja tämän ehdotuksen muotoa virallisesti mutta onneksi otin tämän tässä kuitenkin ed

koska rkp hyödyntää sen suomalaisuuden niin kuin kaj kunnaskin parhaimmillaan on sanonut että suomalaisuus on maailman hienoin juttu ja hän yrittää kaikkensa

tiusasen jälkeen

täällä nimittäin vierustoverini tulevaisuusvaliokunnasta ed

mutta täällä poliittisesti sisäpoliittisten syiden takia te käännätte sen aina rahaksi vallaksi ettekä myönnä sitä mitä rehellisesti tuodaan esiin

toivoisin että tämän direktiivin esimerkin mukaisesti siirryttäisiin myös tässä suomalaisessa kohtuullisessa lainsäädännössä siihen että määrättäisiin tiukat rajat sille kuinka paljon siirtomaksuista ja pysyvistä maksuista voi kuluttajaa rokottaa varsinkin kun selkeästi tämä nykyhallitus ja edellinen ovat puhuneet siitä että näin suunnataan käyttämään vähemmän energiaa

me jokainen tiedämme kaikki poliittiset keinottelijat jotka ovat taas ottamassa teitä seuraavaan hallitukseen tietävät sen että teille täytyy taas antaa paljon pahempaa kuin joskus keskustapuolueen iltalypsyssä

miksette te voi auttaa tätä kansaa suomen kansaa nostaa sitä sillä kuinka hyvin me olemme vähemmistömme hoitaneet

mutta mitä vähemmän energian käyttämistä se on jos kiinteät maksut ja siirtomaksut rokottavat sen kaiken mitä ihminen sitten tällä oppimisellaan hyötyy

ehkä me siellä tulevaisuusvaliokunnassa emme ole mitään rutinoituneita kansanedustajia tai leipääntyneitä pankinjohtajia

minä takia te loukkaatte meitä jopa niin että suomenkielinen ikään kuin olisi vielä haastamassa teitä vaikka te olette olleet yksi tärkein osa nostamassa suomea aikoinaan sille tasolle missä mennään

me kyllä tiesimme ja puhuimme ja näimme mihin tämä on menossa ja kyllä varmasti on ollut korkeammallakin taholla ihmisiä jotka ovat tienneet mihin tämä on menossa

jos oppositiossa ei ole sitä huomattu niin sitten kehotan olemaan vähän mukana tässä nopeammaksi muuttuneessa maailmassa enemmän siinä mitä tosiaan ihan oikeasti tapahtuu

toki puhemies on todistettu että noin sata vuotta sitten kun suomenkielisiä nimiä tuli paljon suomeen osa suomenkielisistä muutti nimensä ruotsinkielisiksi suurempi osa ja alkoi käyttää hyväkseen sitä alemmuudentuntoa että saivat ne paikat jotka vapautuivat suomenkielisiksi muuttuneilta nimiltä

vielä kerran tämä asia on tiedetty todellakin tiedetty ja tämä on päästetty poliittisista syistä etenemään näin pitkälle että sen ovat rivikansanedustajat ja muutkin vastaavat tahot jopa media huomanneet

arvoisa puhemies ja tervetuloa

kun tässä lopussa tuli tämä jätteenpoltto esiin niin siitä on pakko mainita että tämä motiivi saattaa olla esimerkiksi kun vihreät on hallituspuolue saman kaltainen kuin mikä näissä kaikissa muissakin hankaloittamis ja vaikeuttamisjutuissa on mistä sitten voidaan vetää verot välistä

nimittäin tampereelle on tullut sama ilmiö mikä helsingissäkin että kun vihreät ovat saaneet enemmän valtaa niin on hankaloitettu liikennettä ja tehty se aina vaan vaikeammaksi ja sitten ollaan rahastamassa kaikesta siitä mitä tämä hankaloituminen itse tuottaa ja syytetään kuitenkin saastuttamisesta eli keinotellaan tavallaan sillä mitä itse aiheutetaan

näistä on ollut tieteen kuvalehteä myöten viime aikoina juttuja kuinka paljon jätteen nykyisessä kierrättämisessä eri paikkoihin menee kuinka paljon saastuu ilmaa ja kuluu polttoaineita kun jätteitä sen sijaan voitaisiin polttaa

arvoisa puhemies

minä menen nyt tähän itse asiaan eli siihen minkä vaaran minä näen tässä välistävedossa ja se on se että jos yksilöidään ne jätteet joita nyt viedään sinne ja niistä otetaan aina kaikilta nämä jutut niin se muistuttaa sitä mitä on tapahtunut jätevedelle

ensin oli vaan vesimaksu sitten ruvettiin käsittelemään vettä ja siitä päästiin siihen että se käsittelymaksu on saman hintainen kun se vesi puhdistellaan

anteeksi puhemies sopimatonta huumoria taustalta tai ainakin olin kuulevinani

mutta nyt kun lama on iskenyt todella verisesti kyseisiin valtioihin niin on ehkä turha odottaa apua siltä kannalta

arvoisa puhemies

tässä on ihmetelty kuka valvoo

tuntuu että tässä kaikilta menee pikkuhiljaa yöunet kun on tämä vanha tyyli että kyseinen hallituskoalitio taas on työmiehen asialla ollaan melkein kuin ennen vaaleja taas jutussa ja sitten vasemmisto tietysti tuolla ääressä tekee kaikkensa sotkeakseen koko jutun koska vanha laki on huono

kuitenkin ainakin päätellä voisi että tässä ovat sitten veteraaneistakin hengissä ne jotka ovat saaneet sitten parempaa hoitoa rahalla ja ehkä muillakin sukulaisuussuhteilla

sen takia

puuttuisi vielä että fortumkin saisi luvan valtiolta että tämmöinen jätesähkö täytyy käsitellä vielä jotenkin tai puhdistaa ne johdot minkä kautta sitä on tullut että voitaisiin lisätä tämmöinen välistävetomaksu

suomen tämän kaltainen suunta tai hallituksenkin tällä kertaa on aika oikeaan osunut että pikkuhiljaa katsotaan vähän kerrallaan tätä

eli tässä näin keskemmällä olevana tuntuu siltä että on se hyvä että oikeasti joku sentään valvoo tässä vaiheessa mitä lakia me olemme tekemässä koska onhan se nyt selvää että tietysti oikeisto ajaa oikeiston asiaa ja suurpääomien ja kaikkien niitten asiaa ja vasemmisto ajaa taas toisten asiaa

toki varmaan muitakin on hoidossa mutta sen ei saa antaa hämätä siinä että tämä on tavallaan viimeinen mahdollisuutta viimeiset ajat kansakunnalla osoittaa se kunniavelka

hallitusta ovat hyödyntäneet ennen kaikkea vihreät tässä voisi sanoa epäloogisessa loogisuudessa ja pöyristyttävässä petoksen kaltaisessa väitteessä siitä mikä aiheuttaa saastumista vaikka hallitus itse näissä jutuissa vetää välistä

jos me rupeamme tässä keskustelemaan siitä minkälaista mielenterveydellistä ja ihmisihanteellista politiikkaa suomessa pitäisi näillä lääkitsemisaloilla ajaa niin se vaatisi sitten jo taas monta muuta valiokuntaa jotka sitten jotain käyttäisivät näistä tutkimuksista

arvoisa puhemies

vaikka hiljakseen ja pikkuhiljaa parannuksia tälle alueelle on tullut niin voisi vaikka tässäkin on hyvää ne näkemykset joita aikoinaan on ollut kunnollisesta todella kattavasta sotaveteraanien hoidosta ja jos vielä uskaltaisi kuntoutuksestakin puhua laittaa kaikki vaan peliin ja kehiin

eli aikoinaan mediatutkija marshall mcluhan sanoi että media is message ja äänsi sen vähän huonosti itse että kun kaikki nämä uudet tiedotusvälineet tiedotusvälineet myös kehittyvät tietokoneet ja muut välineet niin tämä väline on viesti

on pakko ihailla sosialidemokraattien esimerkiksi edustaja jungnerin voisiko sanoa varmaotteista kyynisyyttä kun hän toki ansiokkaasti teilaa keskustan myöntyvyyspolitiikan edellisessä hallituksessa mutta pöyhkeilee katteettomasti sillä mitä nykyhallitus muka vakuuksineen ja takuineen on saanut aikaan salaisessa hämäräkielisessä ja kansan silmiltä kätketyssä sopimuksessa

tässä täytyy tarkkailla sitten jo seuraavan lisäbudjetin yhteydessä mitä tosiaan baltian maat tekevät ja minkälainen ruotsin reaktio tähän on ja ehkä venäjältäkin alkaa uusi ralli jos tämä on väärin mitoitettu

mutta tulee mieleen nyt tässä tapauksessa että hän äänsi sen niin kuin mess vielä että on sotku tämä koko juttu ja tähän tarvitaan selkeyttä ja keskustelua

edelliseen edustajaan yhtyen oikeastaan ed

koska muuten nämä määrärahat ovat tietyistä syistä itsestään ja automaattisesti vähentyneet niin tässä ei kannata enää mitään muuta kuin osoittaa se onpa hallitus sitten minkälainen tahansa kuinka tärkeästä syvästä ja kunnioitettavasta asiasta on kyse ollut

arvoisa puhemies

vanha totuushan on että jos haluat jonkun valtaasi niin lisää velkaa ja houkuttele takaajaksi

mutta lähinnä kun kuuntelin tätä ihmettelin näitä puheita siitä kun hyvin monet hallituspuolueitten edustajat totesivat että tämä on hyvin maltillinen

sillä tällä piikkiaukisella politiikalla sidotaan ja pakotetaan aina vaan suomen kansa mukaan enemmän liittovaltiokehitykseen ylitsepääsemättömine velkoineen ja takuineen

tosiaan tämä perustuu aika pitkälle meikäläisen mielestä ja joittenkin muidenkin mielestä siihen että kun tämä kohtuullinen on ollut siellä laissa ja nyt kun tämä laskentamalli tuli äsken tuolla esiin niin sehän ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu arvoisa puhemies vaan se on ollut tietynlainen käytäntö jolla ei ole oikeastaan niin kuin mitään pohjaa siis kun se on perustunut tähän kohtuullisuuteen

aivan samoin kuin meidät kohta pakotetaan natoon heikentämällä omaa puolustuslinjaa tai aivan kuten viime kyselytunnilla kun senioreille taattiin uudella lailla oikeus kunnan hoitoon mikä pakottaa sitoo kunnat mahdottomaan etteivät ne pystyisi hoitamaan lain määräämiä velvoitteita jolloin niitten on pakko liittyä isompiin kuntiin

ja nyt kun täällä on todistettu että näin mitätön juttu on niin silti tältä pohjalta perussuomalaisia lyödään kun perussuomalaiset vastustavat näin mitätöntä ja vailla mitään merkitystä olevaa juttua

onko nyt tämä vaalien läheisyys siis sitä että leimataan joku joka vähän katsoo karvat pystyssä täytyykö tässä tätä kansanvaltaa käyttää viimeisillä metreillä ennen vaaleja

tähän ex ministeri pekkarinen aina vetosi että kyllä he osaavat pitää sen kohtuullisena mutta kun edellinen hallitus ja nykyinen aina hokivat että pitää opettaa kansaa jääräpäistä suomen kansaa vähentämään energiankulutusta niin tämä harha oli nyt edelliselläkin puhujalla että nämä ovat niin pieni osa tästä

rajamäki sanoi kaiken näköistä suhteesta presidenttiin niin itse mainitsin että voihan kyseessä olla tulevaisuuskin koska olen tulevaisuusvaliokunnan jäsen ja psykologi että tämä on joku kokoomuksen kompleksi sisäinen trauma jolla halutaan tulevaisuutta varmistaa jotenkin presidenttiasiassa

sen verran vielä tähän logiikkaan jos jotkut sitten hallituksessa myöhempään tajuaisivat että tällä hetkellä tämä keinottelu määritellään niin että tampereella ja helsingissä sanotaan että vaikeutetaan liikennettä eli saastutetaan kaupungin ilmaa ja tehdään elämä hankalaksi sen takia että yksityisautoilijat tajuaisivat ettei kannata tulla tänne keskustaan

pääministerin loppukevennykseen kun hän lopetti tähän kielipolitiikkaan että mikä tahansa kieli kelpaa suunnilleen hyvänä muistutuksena että hän antoi ennen kuin tuli suomeen politiikkaan lausunnon että hän oli menossa rkphen mutta tajusi että kokoomuksessa saa sitä valtaa jolla voi hyödyntää sitten asioita paremmin

me muut emme pääse tähän sillä lailla sisälle mutta jotenkin tuntuu että muu eduskunta tässä nyt kansandemokraattisena on sitten viimeisillä hetkillä antamassa kokoomukselle vielä tämmöisen pienen palkinnon tässä loppumetreillä

eli tämä on niin kuin keikahtanut niskoilleen niin ettei ole mitään lapsille palkitsevaa siinä että on vähemmän aikaa kuumassa suihkussa tai jotain muuta vastaavaa

arvoisa puhemies

nyt kun tämä ulkomainen omistus uhkaa tässä ja esimerkiksi tämä fingridin esimerkki näissä jutuissa näyttää että heille pelataan jotain valtavaa jättipohjaa ja kun tulevaisuusvaliokunnassa on puhuttu paljon tästä huoltovarmuudesta kanssa ja kybersodasta tietokonealueella niin on täysin järjetöntä kun pelätään jotain tietokonejuttuja ja muuta sodankäyntiä myydä tai antaa hallintaan ulkopuolisille tahoille omat sähköverkot sehän on ihan kerta kaikkiaan järjetöntä ja vielä niin päin että ne rahastaisivat niillä

nytten tämä puppu joka tähän loppuun tuli taas muistutti edellistä pääministeriä nykyistä komissaari kataista siitä että tavallaan vääristeltiin koko asia vanhan kunnon vasemmiston stalinistisella tyylillä koska eivät perussuomalaiset ole ikinä sanoneet mitään sen tapaistakaan vaan kunnioittavat kielten oppimista ja globaalisuutta ja kaikkea muuta

samalla lailla kun näitä jätteittenpolttolaitoksia ei oteta käyttöön vaikka niillä on valtavat hyötysuhteet mikä on todistettu vihreät ja heidän voisiko sanoa siipeilijänsä selittävät sitä niin että jos jätteitä aletaan polttaa ja niistä päästään helposti ja niistä saadaan energiaa niin se tarkoittaa sitä että ihmiset kuluttavat enemmän

voisi antaa vaikka päähallituspuolue keskustalle hyvän neuvon kun tuli takkiin vaaleissakin

tampereella tehtiin eilen tampereen kunnallispolitiikassa lähes historiaa sillä hallituspuolueet

kokoomus ja vihreät vetävät koko ajan välistä niin että kun ei ole mitään kynnyskysymyksiä voi olla tavallaan moraalikin mitä sattuu

tunnelia

nyt mitä vähän meille tihkuu tästä satasta juttuja tämmöisiä kustannusneutraali sanoja ja muuta höpönpöpöä niin koko ajan myös tihkuu se että kovin vastustaja on kokoomus lähes kaikessa mitä on tihkunut

ennen kaikkea paikan ainoana psykologina toteaisin että jos joku kieli on pakko niin ennen kaikkea kielten oppimisessa on todistettu kaikilla psykologisilla tutkimuksilla jo monia kymmeniä vuosia että muutkin kielet kärsivät siitä jos niitä opetetaan pakolla

mitä me teemme tässä välissä kun ei vain ruveta kuluttamaan vähempää sen takia että muka vihreät eivät saa näitä aikaiseksi tai että autoilla liikuttaisiin vähemmän tampereella tai jossain

kyllä täytyy ihmetellä tämän hallituksen sekä moraalia että hoksottimia tässä asiassa

pulliainen paljasti että meillä on oikein todella kovan oikeistosiiven mies sata komitean asiantuntijana eli vihreitten ex edustaja soininvaara

jotenkin jossain vaiheessa joittenkin puolueiden ehkä nykyisten hallituspuolueidenkin on rehellisesti tehtävä jonkinlainen selkeä linjaus siinä kuinka kauan voidaan tavallaan tämmöisillä fraaseilla ja ilmastonmuutokseen vetoamalla pettää kansaa omia äänestäjiä ja omia kansanedustajia pakottaa siihen että he lähtevät tämmöiseen välistävetokeinotteluun mukaan edes keskustelu on nyt päättynyt että siirrytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön pitkin mukaisena että yritys meni käsittely ja c h o ensimmäisen käsittelyn esillä päivystyksen

kuitenkin tunnelin on päättänyt tämä sama koalitio mikä meillä oli edellisen hallituksen aikaan täällä voimassa lähes sama koalitio eikä se täällä tunnusta näitä virheitään esimerkiksi tässä perustuslakiasiassa

pääministerin loppukevennys tai raskautus

asko seljavaara lääkärinä tavallaan käyttää koko ajan semmoista suostuttelutaktiikkaa ja vakuuttelua jolla ei ole mitään pohjaa ja lupaukset eivät luultavasti koskaan toteudu mutta koko ajan vaan hämäystä

kyse on sentään perustuslaista

ja niin kuin minä äsken sanoin hallitus valtiovalta korostaa kaikessa uutta kulttuuria innovatiivisuutta luovaa ratkaisuntekoa mutta tässä asiassa hirttäydytään ja jäädään kiinni vielä pahempaan

aivan kuin huonoa liittoa yritettäisiin psykologisesti saada kestäväksi sillä että otetaan jotenkin vanhat jutut mukaan ja vähän väkivaltaa henkistä väkivaltaa että nyt tehdään näin

jostain todella suuresta rahasta että saadaan pyörimään isot pyörät koska todella keskustakin on mennyt omien rikkaampien vielä elossa olevien maanviljelijöittensä helppoon tässä asiassa

arvoisa puhemies

mitään muuta motiivia tässä ei voi olla

kyllä näin on

aikoinaan carl gustav jung ehkä maailman kuuluisimpia psykologeja syvyyspsykologi puhuttu aina freudin seuraajana mutta kehitti oman analyyttisen psykologiansa tai oikeastaan synteettisen sanoi aivan viimeisinä vuosinaan ihan terapiamielessä että jollei jumalaa olisi olemassa niin jumala täytyisi keksiä

siinä mielessä kun äsken jussi niinistö puhui parlamentarismista tietyillä sanakäänteillä ja hyvillä vertauksilla ja haki myös kansanvaltaa että mitä tässä tapahtuu niin ehdottaisin kyllä että tässä tapauksessa kaikkien voimien jotka puolustavat tätä juttua pitäisi sanoa että kansanvalta eussa kehittyy

pulliaisen puhe herätti minussa sen myötätunnon yleä kohtaan ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja kaikkea tämmöistä demokratiaa kohtaan että jollei yleä olisi olemassa tässä kaiken kilpailun raadollisuuden ja bisnesmaailman keskellä ja pahenevassa kierteessä niin ylen kaltainen instituutti pitäisi demokraattisessa mielessä keksiä

kollegat rauhoittukaa

ja sen verran edustaja rajamäen käyttäytymisestä että ollessani täällä aikoinaan silloin joskus edustaja eva biaudet tuleva presidenttiehdokas pillastui kun käytin ilmaisua huomatkaa tämä on siis sosiaalipsykologinen sopii hyvin sosialidemokratiaankin sosiaalipsykologinen termi fasistinen metodi

jotenkin tuntuu että yleä pelätään senkin tähden että

arvoisa puhemies

siitä vanhakantaisesta politiikasta on aika pitkälle päästy että jos joku nyt tässä koston mielessä tai jossain tämmöisessä vanhakantaisessa mielessä ajattelee että yle on semmoinen ja semmoinen lafka niin se on jo ollut kauan turhaa

perusajatuksena on se että työllistyminen ja työnvälitys ei voi toimia erillään yritystoiminnasta koska kuitenkin valtaosa työpaikoista syntyy yrityksiin ja pieniin yrityksiin ja silloin on hyvin tärkeätä että te toimistot toimivat aktiivisessa yhteistyössä oman alueen yritysten ja mahdollisesti siellä toimivien kunnallisten yrityspalvelukeskusten ja muiden tällaisten toimijoiden kanssa

yle on muussa justiin kulttuurimielessä sivistysmielessä jopa älyllisessä mielessä harvinaisenkin pitkällä

samaan aikaan peräänkuulutetaan että hallituksen ja opposition pitäisi toimia yhdessä luottaa toisiinsa ja sitten meillä on tällaisia ihmisiä todellisia henkisen vihan lietsonnan äänitorvia mihin juttuun media on mennyt mukaan

eli tulee mieleen oikeastaan joskus kun ajattelee oikeiston poliittisia linjauksia ja maailmankatsomusta jossa korostetaan yliopistoa ja osaamista ja ajattelua ja älykkyyttä minkä takia sitten tämmöisessä yle asiassa haluttaisiinkin sitä että kansalle ja kansalaisille tarjottaisiinkin tyhmistyttäviä yksinkertaisia ala arvoisia helposti arvoisa puhemies kaupaksi meneviä ohjelmia

eli metodi on se että vääristetään ja perversoidaan toisen asia ja sitten vielä mustavalkoistetaan oma tulkinta ja yritetään syöttää se medialle

sitten tämä kelan politiikka ikäihmisten vanhusten suhteen on ollut tätä lääkitsemistä että makuutetaan ihmisiä siellä ja annetaan enemmän ja enemmän lääkkeitä niin kuin muillekin

ja jos feedbackina tulee vielä takaisin ja kun ollaan oikein hallituksessa niin ollaan niin polleita kun taas saatiin leimattua perussuomalaiset täysin vastoin kaikkia parlamentarismin ja hyvän käytöksen periaatteita

kansantalouden sukeltaessa näinkin pahasti on hallituksen lopetettava vitkastelu ja riittämättömien toimien kanssa puuhastelu ennen kuin käy niin että sukeltajalla tulee pohja vastaan eli päähän kolahtaa niin kuin sanotaan

työelämä ja tasa arvovaliokunta pitää mietinnössään tarpeellisena toteuttaa alue ja paikallishallinnossa työ ja elinkeinoministeriön perustamisesta johtuvat muutokset

kun täällä ei ole uskallettu tehdä kunnon päätöksiä terveistä elämäntavoista koululiikunnasta ja muusta niin täällä on ihan turha hurskastella sillä jotenkin tai puhua että alkoholi on jotenkin vaarallista

totta kai se on vaarallista ja se on viisasten juoma mutta kun tuntuu että viimeaikaiset hallitukset eivät ole lähteneet siihen että annettaisiin tämmöinen yleissivistys ja nuorten kasvaa sille tasolle että he kasvaisivat aikuisuuteen ja ihmisyyteen ja vastuullisuuteen niin totta kai he tarvitsevat tämmöisen kemiallisen paimenen